tietenkin on niin että jos pakistan horjahtaa islamistien käsiin se on aivan toisen mittaluokan ongelma kansainväliselle yhteisölle kuin konsanaan afganistanin tilanne

kysymyksessä on vakava humanitäärinen ongelma saadaanko ruoka perille sinne somalian nälkää näkeville ja myöskin se että merikuljetukset voidaan turvata

tämä on erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys

itse katson vielä henkilökohtaisesti näitä viimeisiä keskusteluja ja dokumentteja jotka tässä tulevat käsittelyyn ja päätän sitten siinä oman kantani

tässä on tapahtunut montakin virhettä kyllä matkan varrella sillä tavalla että tässä sisäisessä devalvaatiossa eivät oikeastaan ketkään ole onnistuneet

sitten on typpi ja fosforiveron asettaminen keinolannoitteille painolastivesiä koskevan sopimuksen ratifiointi jäljellä olevien helcomin hot spotien puhdistaminen satamien varustaminen asianmukaisilla alusjätevesien vastaanottopisteillä ja merellisten suojelualueiden verkoston perustaminen

herra puhemies

kriteerit olivat sellaiset että esimerkiksi saksakaan joka porskuttaa tällä hetkellä varsin hyvin ei pystynyt täyttämään näitä kriteereitä vaan oli oikeastaan ensimmäisiä joka rikkoi näitä pelisääntöjä

asevoimien ja poliisin rakentamisessa saavutetut tulokset osoittavat että afgaanit ovat kyllä halukkaita ottamaan itselleen vastuuta ja jopa päävastuun turvallisuustilanteen parantamiseen tähtäävässä toiminnassa

ensi huumassa biopolttoaineiden oletettiin tuovan nopeaa lievitystä ilmastonmuutokseen mutta nyt on havaittu ettei asia olekaan näin yksinkertainen

siinä yhteydessä on herättänyt ihmetystä että kun selkämeren kansallispuistoa perustetaan niin sinne näköjään myöskin lisätään kalanviljelyä mikä on erittäin pahasti sotkenut niitä vesiä sillä alueella jo tähän asti

ja niissähän on kysymys myöskin kriisinhallinnasta

afganistanin hallitus tarvitsee kuitenkin kansainvälisen yhteisön tukea omien valmiuksiensa kehittämiseen ja siksihän mekin siellä olemme

on myös suuri vaara että trooppisia ja vanhoja metsiä tuhotaan ja raivataan biopolttoaineiden ja esimerkiksi palmuöljyn tuotantoon

mutta mistä johtuu että saksa tänä päivänä pärjää hyvin

otin tämän kysymyksen esille puhemiesneuvostossa koska näin eduskunnan kannalta tarkastellen tämä asetelma vaikutti aika omituiselta

minä haluan kiittää herra puhemiestä aloitteesta käydä tämä ajankohtaiskeskustelu georgian tilanteesta

se johtuu yksinkertaisesti siitä että saksa on pannut menonsa ja budjettinsa kuriin sillä tavalla että se on tehnyt tämän sisäisen devalvaation joka hoitaa maan taloutta erinomaiseen kuntoon

siksi on tärkeää että huomiota suunnataan toisen sukupolven biopolttoaineisiin ja varmistetaan biomassan tehokas kaksoiskäyttö elintarvikkeiden ja polttoaineen raaka aineeksi

kolmanneksi annan hallitukselle ulkoasiainvaliokunnan puolesta moitteen siitä ettei hallitus ole tuomassa käsittelyyn eduskunnan edellyttämää itämeri selontekoa

mutta haluan myöskin painottaa sitä mitä monessa puheenvuorossa on jo todettu että kysymys on siitä alkupäästä se pitää myöskin hoitaa kehitysavulla ja muilla toimilla

afganistanin hallituksen tavoitteena on että kolmen vuoden kuluessa maan turvallisuusviranomaiset ottavat asteittain päävastuun operaatioiden toimeenpanosta isaf joukkojen roolin muuttuessa tukea antavaksi

meillä suomessa syyllisiä siihen että me emme ole samassa kunnossa kuin saksa ovat tietysti hallitukset eduskunta ja etujärjestöt jotka eivät ole osanneet sopeutua tähän uuteen maailmanjärjestykseen eli siihen että devalvaatiolla me emme voi hoitaa suomen taloudellisia ongelmia kerran kymmenessä vuodessa

kuvitellaan että kalastus on kielletty

afganistanin turvallisuusviranomaisten tulisi ottaa täysi vastuu turvallisuudesta viiden vuoden kuluessa

ei kalastusta ole tarkoitus kieltää

on totta että tässä on nostettu keskusteluun sellaisiakin asioita jotka eivät ole yhteismitallisia tämän itse kaasuputken kanssa sellaisia kysymyksiä jotka eivät suoranaisesti liity siihen

ulkoasiainvaliokunta pitää asiaa hyvin tärkeänä ja edellyttää että hallitus tuo itämeri selonteon eduskunnan käsittelyyn erittäin nopeasti ja kiireellisesti

sen sijaan katiskalla saa kalastaa täysin vapaasti ja on jaettu wwfn toimesta jopa ilmaisia katiskoja jotta voidaan katiskalla pyytää kalaa

lisäksi tässä on ollut hyvin paljon muitakin ongelmia nimittäin se että euroalueeseen on otettu mukaan sellaisia maita joita sinne ikinä ei olisi pitänyt ottaa

mutta on ehdottomasti niin että tässä yhteydessä hallituksella on mahdollisuus käydä dialogia ja keskustelua venäjän viranomaisten kanssa monista muistakin asioista jotka liittyvät itämeren ympäristöön ja sen turvallisuuteen

elokuuta myöskin yhteiskokouksen kuullen asiantuntijoita pääministeriä ja sitten ulkoministeriä

herra puhemies

elokuuta ulkoasiainvaliokunnalle sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selvityksen suomen osallistumisesta etyjin laajennettuun sotilastarkkailijaoperaatioon georgiassa

tasan viikon kuluttua eli ensi viikon keskiviikkona presidentti obama matkustaa brysseliin ja tapaa siellä komission johtoa

mutta on otettu myöskin mukaan sellaisia maita joitten talous on horjunut niin paljon että niistä on tullut taakkaa myöskin koko tälle euroalueelle

esimerkiksi hallituksen tulisi kyllä keskustella siitä että venäjä sitoutuisi espoon sopimukseen se on ensimmäinen asia

valiokunnan mietinnössä korostetaan että eduskuntaa on informoitava säännöllisesti isaf operaation etenemisestä kiinnittäen nykyistä enemmän huomiota myös kriisinhallinnan vaikuttavuuteen

tämä on luontevaa sen vuoksi että euhan neuvottelee tavallaan me olemme eun osana kauppapolitiikassa ja tämä korostuu siitä että obama tapaa nimenomaan komission korkeinta johtoa

toinen asia on tämän kaasuputken linjaus

elokuuta valtioneuvoston ehdotuksesta että suomi osallistuu operaatioon enintään kymmenen tarkkailijan vahvuisella osastolla

espanja on oppinut aika hyvin irlanti on oppinut aika hyvin ja portugalikin on oppimassa

en ole ollut valiokunnassa käsittelemässä tätä asiaa mutta tässä on piirteitä jotka hämmästyttävät minua enkä ole saanut niihin tyydyttävää vastausta tämän debatin aikana enkä aikaisemminkaan vaikka olen yrittänyt perehtyä tähän hyvinkin perusteellisesti

siitä mitenkä vaikeata tällainen kauppaneuvotteleminen on on selvä osoitus jo sekin että euroopassa ei ole saatu vielä lopullista single marketia eli yhteismarkkinoita toimivaksi

haluan korostaa että ulkoasiainvaliokunta tuki yksimielisesti suomen osallistumista ja että valiokunta piti tarkoituksenmukaisena sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mahdollistaman kevennetyn eduskunnan kuulemismenettelyn käyttämistä kansallisen päätöksenteon nopeuttamiseksi

ulkoasiainvaliokunta toteaa mietinnössään että afganistanin vakauttamiseen tähtäävä toiminta muodostaa suomen kriisinhallintaan osallistumisen ja kehitysyhteistyön selkeän painopistealueen

onko suomi oppimassa olemmeko me oppimassa tähän euromaailmaan sillä tavalla että emme itse aiheuta niitä vaikeuksia jotka meidän päällemme ovat kaatumassa

sellaisetkin kysymykset voisi nostaa esille keskusteluun ja kuten sanoin eivät ne suoranaisesti liity tähän mutta ei niitä sen vuoksi pidä myöskään tyrmätä

ja esimerkiksi kysymys kaliningradin jätevesistä jotka menevät sellaisinaan käsittelemättöminä itämereen myöskin olisi ihan hyvä ottaa näissä bilateraalisissa keskusteluissa esille

emme me suomalaiset halua myöskään olla siellä päivääkään yli tarpeen vaan heti kun tilanne on jotenkin hallinnassa sieltä on lähdettävä pois

erityisesti minua entisenä neuvottelijana kiinnostaa pystytäänkö tässä poistamaan niin sanottuja näkymättömiä kaupan esteitä invisible barriers to trade ja sitten sellaisia jotka liittyvät tavalla tai toisella turvallisuuspolitiikkaan

en käsittele nyt näitä laajempia euroalueen ongelmia mutta totean että tästä eteenpäin suomen oltava erittäin aktiivinen eun puitteissa ja valvottava että ei tehdä enää uusia suuria virheitä eri maitten osalta

äänestyksen tulos

omröstningsresultatet

haluan lopuksi kiinnittää huomiota siihen että afganistanista on tullut suomen kriisinhallintaosallistumisen ja kehitysyhteistyön tärkein yksittäinen kohdemaa

saatujen kokemusten perus teella lakiin sisältyvä päätöksentekomenettely on hyvin toimiva ja voidaan tarvittaessa suorittaa nopeasti eduskunnan kuuleminen mukaan lukien mikä vahvistaa suomen uskottavuutta kriisinhallintaan osallistuvana maana

toinen seikka on se että miksi tämä kolmas tase täytyy tehdä jos ei sillä haluta operoida jollakin ihmeellisellä tavalla joskus tulevaisuudessa

afganistanin turvallisuustilanteeseen oikeusvaltiokehitykseen ja hallinnon kehittämiseen sekä taloudelliseen kehitykseen liittyy edelleen vakavia puutteita jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa epäonnistumiseen koko afganistanin vakauttamisessa

esimerkiksi sitä että yhdysvallat ei ole ostanut suomalaisia jäänsärkijöitä koska siellä on tällainen coast guard menettely jossa pitää ostaa amerikkalaista

on aivan turhaa tehdä tällaista koska tällä tavalla halutaan vain tämmöinen löyhä alue harmaa alue sinne missä on helpompi operoida muun muassa luonnonsuojeluhengen vastaisesti

nämä tämäntyyppiset kysymykset täytyy perata erittäin perusteellisesti koska esimerkiksi tässä jäänmurtajabisneksessä suomella olisi erittäin tärkeitä arvoja puolustettavana

valiokunta on tänään viimeksi saanut pääministerin kattavan selostuksen eurooppa neuvoston kokouksesta ja tilanteesta yleisemminkin

korostan kuitenkin että epäonnistumisella afganistanissa olisi kielteisiä seurauksia paitsi afgaanien itsensä myös koko alueen kannalta

pääministeri ja ulkoministeri ovat muutoinkin selostaneet toimintaansa kriisin yhteydessä hyvin avoimesti

kaiken kaikkiaan tässä voi todella käydä erinomaisen hyvin niin kuin tässä ministeri totesi eli parhaimmillaan tämä atlanttinen kauppasopimus voisi muodostaa jonkinlaista vastapainoa kiinan valtavalle talousmahdille ja tehdä tästä alueesta paremmin kilpailukykyisen kiinan talouden kanssa

kun poliittinenkin päätöksenteko on saatettu parlamentaariseen katteeseen ulkopolitiikan osalta olisi luontevaa että eduskunta olisi mahdollisimman hyvin selvillä myös tasavallan presidentin toiminnasta georgian kriisin tapaisissa tilanteissa

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää lisäksi vakavaa huomiota ydinasevaltio pakistanin turvallisuustilanteeseen ja sisäiseen epävakauteen joka uhkaa koko alueen vakautta

herra puhemies

valiokunta on johdonmukaisesti korostanut että afganistanin vakauttaminen edellyttää kokonaisvaltaista kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön keinojen hyvin suunniteltua käyttämistä

kysyisin häneltä

valiokunnan puolesta val miutta on kehittää juuri tällaista tiivistä ja tiivistettyä yhteydenpitoa presidentin kanssa esimerkiksi lisäämällä yhteisiä tapaamisia joita on jo todella tällä hetkellä suunnitteillakin

kun tämä varsinaisen napa alueen mannerjalusta on vielä jakamatta niin minkälaisia ongelmia tämä ehkä tuottaa

vajetta ei voida korvata siviilikriisinhallinnan osallistumistason nopealla ja merkittävällä kohottamisella sillä siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet eivät ole sillä tasolle että korjausliike olisi nopeasti toteutettavissa

minäkin haluaisin kiittää ministereitä ja hallitusta siitä että nämä neuvottelut portugalin ja espanjan kanssa on saatu päätökseen ja ranskan kanssa kai vielä neuvottelut jatkuvat

valiokunta on kuitenkin korostanut poliittisen ratkaisun välttämättömyyttä ja pitää tärkeänä että suomi toimii kansainvälisillä foorumeilla poliittisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi afganistanin sisällä ja lähialueilla

sitä paitsi siellä on vielä tiettyjä raja alueita esimerkiksi tanskan ja kanadan välillä jotka ovat sopimatta ei kovin isoja mutta kuitenkin

tuohon äskeiseen vain se että eu ei tietenkään ole mikään kauppapoliittinen liitto vaan se on arvoyhteisö jolla on yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka ja myöskin tietenkin yhteinen kauppapolitiikka

päivänä alkanut yhteenotto georgialaisten eteläosseettien ja venäläisten joukkojen kesken on kääntänyt maailman huomion etelä kaukasiaan

kysymys joka kiinnostaa on kuinka kauan kestää ennen kuin nämä sopimukset saadaan sillä tavalla voimaan että portugalissa esimerkiksi ei voida enää tehdä näitä sopimuksia ja sillä tavalla välttää verotusta

kun etelämantereen osalta saatiin aika hienoja sopimuksia aikaan ympäristön ja luonnonsuojelun osalta totta kai pohjoiskalotti on aivan erilainen sehän on pelkkää vettä ja jäätä mutta onko siellä saatavissa jotain vastaavaa

toivon ministereiden esittävän omissa puheenvuoroissaan näkemyksiään siitä miten suomen osallistumistasoa ja osallistumisen muotoa kriisinhallintaan tulisi jatkossa kehittää

mutta täällä kävi viime viikolla naton pääsihteeri stoltenberg jonka kanssa saatoimme käydä lyhyen keskustelun ja hän totesi siinä että sen jälkeen kun tämä isaf poliittinen dialogi on päättynyt nyt pitäisi sitten kehittää tätä uutta poliittista dialogia eun ja naton ja myöskin suomen ja ruotsin ja naton välille ja hän sanoi vain että siihen täytyy sitten joka kerta löytää riittävästi substanssia jotta voidaan tämä poliittinen dialogi perustella ja käynnistää

vaikka tässä tarvitaan parlamenttien käsittelyä onko mahdollista että tähän portugalin kanssa käytävään keskusteluun voitaisiin lisätä sellainen kohta että näitä ei myönnetä enää tämän neuvottelutuloksen saavuttamisen jälkeen ja että sopimukset astuvat voimaan vasta sitten kun parlamentit ovat ne käsitelleet

lisäpanostus rauhanvälitystoiminnan vahvistamiseen voisi olla yksi mahdollisuus jota kannattaisi selvittää ja joka täydentäisi suomen panosta kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan alueella ja voin sanoa että tästä on myöskin varsin myönteiseen sävyyn keskusteltu viime aikoina ulkoasiainvaliokunnan kokouksissa

nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali

suomen ja muiden pienten valtioiden kannalta on kielteistä ettei valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kunnioiteta ja että konflikteja yritetään ratkoa voimankäytön avulla

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat

ulkoasiainvaliokunnan näkemyksen mukaan on tärkeää että varsinkin naisten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan vaaleissa turvataan

provosoituneita on tässä kriisissä ollut tosin kyllä enemmänkin kuin yksi

onko ministereillä sellainen käsitys että tämä junckerin esitys nyt nousisi jollain tavalla esille myöskin tässä isafin jälkeisessä poliittisessa dialogissa jota ryhdyttäisiin sitten käymään

ja veli sälli oli levennetty levitellä viivalle markus lohi leena meri sinuhe wallinheimo okristiina

pidän selvänä ettei abhasian etelä ossetian ja georgian tulevaisuutta sen paremmin kuin vuoristo karabahin ja transnistrian konfliktejakaan voida ratkaista asevoiman käytöllä vaan että ratkaisuja tulee etsiä neuvottelun ja sovittelun kautta

osoituksena siitä että ei ole missään tapauksessa mahdollista sovittaa näitä asioita yhteen ilman naton ja eun yhteistyötä on tietenkin se että esimerkiksi ukrainassa on pakko toimia yhteistyössä naton ja eun välillä

ulkoasiainvaliokunta vieraili georgiassa viime tammikuussa pian presidentinvaalien jälkeen

isaf operaatiossa palvelevien joukkojen tueksi on tarkoitus koota väliaikainen tukijoukko jonka tehtävänä on vahvistaa isafin toimintakykyä vaalien alla ja niiden jälkeen

vaalien toimeenpanoon liittyvistä epäselvyyksistä huolimatta ilmapiiri georgiassa oli tuolloin varsin toiveikas sekä hallituksen että opposition edustajat totesivat georgian tavoittelevan euroopan unionin ja naton jäsenyyttä

afganistanin sodassa on alkamassa nyt uusi vaihe ja se johtuu paljolti siitä että yhdysvallat on nyt päättänyt sijoittaa sinne runsaasti lisäjoukkoja

aalto

korostan että päävastuu vaalien turvaamisesta kuuluu afganistanin omille viranomaisille joiden toimintakyky on ongelmista huolimatta selvästi tehostunut parin kolmen viime vuoden aikana

ideana on se että käytettäisiin nyt noin puolitoista vuotta tehokasta aikaa jotta taliban pystyttäisiin lannistamaan ja sen jälkeen kuten amerikkalaiset näkevät pystyttäisiin joukkoja ryhtymään vetämään pois ei kokonaisuudessaan tietenkään

myös kansainvälisen yhteisön edustajat olivat tammikuussa varovaisen toiveikkaita ulkoministeritasolla käynnistyneen georgiavenäjä vuoropuhelun ansiosta

ala

alanko

lisäjoukkojen lähettämisessä ei ole kysymys pelkästään vaalitoimituksen turvaamisesta vaan myös poliittisen signaalin antamisesta afgaaneille

herra puhemies

nyt tietysti suomen strategia on hyvä sopeuttaa tähän kokonaisuuteen että me palvelemme mahdollisimman hyvin tätä kokonaisuutta että siellä saataisiin aikaan nyt tämä käänne sillä tavalla että kiinnitetään huomiota koulutukseen niin afganistanin sotilaiden kuin myöskin poliisien ja siviilien virkamiesten oikeuslaitoksen kouluttamiseen ja sillä tavalla luotaisiin se infrastruktuuri sinne jotta afganistanilaiset itse pystyisivät ottamaan vastuun omasta maastaan mahdollisimman nopeasti

arvelen että tässä keskustelussa tullaan esittämään että suomen tulee vetäytyä sotilaallisesti kokonaan afganistanista

etelä kaukasian ja keski aasian energiavarojen saatavuus on tärkeä osa tulevaisuuden energiapolitiikkaa niin eun venäjän kuin muidenkin kansainvälisten toimijoiden kannalta

tämä olisi erittäin turmiollista tässä vaiheessa

toimintaan afganistanissa sisältyy merkittäviä turvallisuusriskejä myös tämän tilapäisen vahvennuksen osalta mutta on syytä todeta että pohjoinen alue on edelleenkin rauhallisempi kuin maan itäiset ja eteläiset osat

ensinnäkin pidän ilmeisenä että eulla ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin panostaa voimakkaasti etelä kaukasian keski aasian sekä ukrainan ja moldovan demokratian ja talouskehityksen tukemiseen

yhdysvalloissa ja britanniassa on alkanut kova keskustelu ja kritiikki afganistanin operaatiota kohtaan mutta nämä valtiot kuitenkin tekevät sellaisen johtopäätöksen että lisäävät joukkojaan siellä useilla kymmenillätuhansilla sotilailla

tässä mielessä suomenkin toiminta siellä varmaan yritetään nyt tähän sopeuttaa kun hallitus alkaa tätä omaa strategiaansa pohtia

haluan lopuksi kiinnittää huomiota ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ponteen jossa valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi kannanoton jolla eduskunta edellyttää valtioneuvoston parantavan sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien selontekojen ja selvitysten johdonmukaisuutta

tässähän on ollut esillä sellainenkin mahdollisuus jos suomi ottaisi yhden maakunnan siellä omalle vastuulleen ja silloin se koko toimintahan pitäisi sopeuttaa sitten sillä tavalla että se palvelisi tällaisen yhden maakunnan haltuunottoa ja siellä kaikkien asioitten hoitamista suomalaisten toimesta

tarkoituksena on se että pystyttäisiin nujertamaan tämä väkivaltainen talibanvastarinta ja sitten sen jälkeen lähteä juuri tähän mitä täällä ministerit ovat esitelleet suomenkin uudeksi strategiaksi eli vahvistetaan afganistanin omia instituutioita sillä tavalla että afganistanilaiset pystyvät ottamaan enemmän vastuuta koko valtakuntansa asioista